laki hidastaa ympäristöliiketoiminnan kasvamista suomessa

nyt on uusi aika

kyllä minä ainakin itse tietysti kun olen metsästyksessä mukana olen sitä mieltä että kyllä siellä isät ja metsästysseuran aktiivit pitävät hyvin huolta siitä että myöskin nuoret oppivat käsittelemään sitä asetta

siinä silloin vika joka voi mutta mummot ja perustelut tämä aseet ampumaradalle on myöskin aika arveluttavaa toisaalta koska silloin tiedetään missä niitä aseita on

niin hyvä kuin tämä esitys onkin niin minä en kuitenkaan usko että tällä ainakaan niin hirveän suurta kulutukseen tulevaa vaikutusta on

sen jälkeen niitä on enää rikollisilla

vielä sen verran tästä että kun tässä on teksti että merkittävin nykyisen ampuma aselain epäkohdista on lain keskittyminen enemmän haettavaan aseeseen kuin asetta hankkivan henkilön ominaisuuksiin ja soveltuvuuteen aseiden hallussapitoon niin kyllä näihin aseisiin keskittymiseen pitäisi kyllä panostaa tulevaisuudessa niin kuin täällä tuli esille jo

arvoisa herra puhemies

kuten täällä on useasti mainittu tämä prepaid liittymä niin itsekin olen tietysti niin kuin kaikki muutkin huomannut että se on vähän semmoinen että sitä on mahdollisuus käyttää väärin ja niitä käyttäjiä on olemassa

vastalauseen perusteena esitetään että kuntien julkisoikeudellisella päätöksenteolla on keskeinen merkitys jätepoliittisissa ratkaisuissa kierrätyksen edistämisessä ja kaatopaikkasijoituksen minimoimisessa

arvoisa herra puhemies

minusta tässä on kuitenkin tärkeää sen tunnistaminen kun kuitenkin aselupia myönnetään miten viranomaisten tietojensaanti saadaan toimimaan siten jotta jos jo koulussa havaitaan tämmöisiä ongelmia niin se on sitten tiedossa

toivottavasti se kehittyy

oikeusasiamiehen kertomuksessa huomiota kiinnittää tullin toiminta vero oikaisua koskevissa asioissa

sitten armeijassa ja poliisilla on omat rekisterit ja nämä pitäisi ajaa sitten ristiin kun tämä lupa annetaan koska sieltä varmasti paljastuisivat sitten nämä seikat kun tässä nyt on näitä ikäviä tapauksia sattunut

veron oikaisua ja maksuunpanoa koskevien asioiden ruuhkautuminen tullipiireissä heijastui edelleen kanteluiden sisällössä

itse tällä metsästyspuolella näen sillä tavalla kuitenkin jotta ainakaan minä en tiedä jotta siellä olisi kovin paljon ongelmia ja olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja jotta tavallaan siellä ampumaseurassa kasvetaan mukaan siihen systeemiin ja opitaan käsittelemään asetta

tosiasiassa tilanne on aivan toinen

kanteluissa arvosteltiin oikaisuvaatimusten pitkää käsittelyaikaa

onkin erittäin tärkeätä ymmärtää että jäte on tulevaisuudessa arvokasta eikä sitä pidä antaa kuntien jäteyhtiöiden haltuun

niissä kiinnitettiin huomiota myös siihen että unionin oikeus edellyttää syrjimättömyyttä tullin verotuskäytännössä kun se määrittelee käytettynä maahantuodun ajoneuvon yleisen vähittäismyyntiarvon

mutta suurin osahan lähtee siitä että tuntee metsästysviettiä joka lienee meillä kaikilla ollut jo esi isilläkin kun on taapottu pusikoissa ja on metsästetty ja kalastettu

kierrätys ja jätteiden hyödyntäminen ovat tulevaisuuden toimialoja joilla odotetaan merkittävää kasvua

suomessa alalle syntyy jatkuvasti uusia yrityksiä

olen kyllä sitä mieltä jotta siinä pitää olla hyvin tarkkaa harkintaa kenelle se yleensä myönnetään koska jos katsoo niin siantappoon sitä ennen tarvittiin ja se homma oli ainakin hyvin hallussa

mutta miksi yleensä myönnetään tämmöisille niin kuin näissäkin aikaisemmissa ikävissä tapauksissa on ilmennyt että ihan luvallinen ase annetaan siinä tilanteessa vaikka ei ole muuta käyttötarkoitusta kuin joku harrastusluonteinen ja voidaan viedä sitten vielä kotiin se pyssy

en aivan ymmärrä tätä aloitetta

kuinka paljon tällä on edistetty kansalaisten terveyttä

tällaista tietoa saa jopa wikipediasta

markkinaehtoisuuden mallin lähtökohtana on tuottajien kaupan laitosten kotitalouksien ja jätealan yrittäjien mahdollisimman laaja oikeus päättää itse tavasta jolla jätteet kerätään ja hyödynnetään jätehuollon ensisijaisuusjärjestykseen perustuen

niistä jotka vammautuvat nykyisissä sotilastehtävissä on tehtävä eri laki

ainakin oulussa paikalliset lääkärit vähän kavahtivat sitä että vielä tämä tehtävä eikö näitä tehtäviä nyt ole jo aivan tarpeeksi kertynyt

kasvatushalli on yleensä jaettu useampaan osastoon ja monilla kanaloilla on useita kasvattamorakennuksia

ehdotankin että rahaa ei käytetä terveyttä edistävien järjestöjen ylläpitämiseen tai mainoskampanjoihin vaan sillä perustetaan kunto ohjaajien verkosto jolla ohjataan työntekijöiden kuntoilua eri työpaikoissa

eihän tällainen toiminta ole mistään kotoisin

mielestäni tullin pitäisi pystyä käsittelemään autoveroasiat asianmukaisesti ettei tällaista muutoksenhakurumbaa synny

itsekin olen saanut useitakin yhteydenottoja syöpälääkkeitten kohdalta ja just tällaisten tapausten kohdalta mistä ed

pidän tärkeänä että ensi vaalikaudella uudistetaan eläinsuojelulakia ja tarkastellaan tilannetta kaikkien kotieläinryhmien osalta

keskustelu on päättynyt

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lauri oinosen huolenaiheita mutta olen kuitenkin sitä mieltä että yhtiöitten toimitusjohtaja on ratkaisevassa muttei niin ratkaisevasta koko irakin

myös keskus

nyt

ryhdyttyään cruise käsittelyyn eduskunta hyväksyy asemassa mutta ei niin ratkaisevassa että kokonaan suuntaa määrää

hallituksen lakiesityksessä ehdotetaan että koulutusstipendin saamisen edellytykset eli työvuodet määrättäisiin työeläkejärjestelmätietojen mukaan pois lukien se aika jolloin on maksanut yrittäjäeläkettä tai maatalousyrittäjäeläkettä

onko yrittäjänä tai maatalousyrittäjänä toimiminen jotenkin rikollista toimintaa kun niitä ei voi laskea työvuosiin joiden perusteella stipendin saisi

arvoisa puhemies

keskustelu

lääkitys jolla varmistellaan paljastuksen yhdeksänsiä hallitukseen

lakiesityksessä lähdetään siitä että työnhakijan palvelutarve arvioitaisiin hänen kanssaan kahden viikon kuluttua työnhaun alkamisesta

pidän tätä hyvänä

työttömien piirissä on niitäkin jotka ovat olleet kuukausikaupalla työttömiä ilman että heidän työllistämismahdollisuuksiaan olisi ylipäätään pohdittu

kuitenkin nuorilla on varsin runsaasti vapaa aikaa illat ovat pitkiä ja olisi kyllä hyvä että näitä esimerkiksi sosiaalityötä ja ehkä opintojen ohjaustakin mutta lähinnä nyt sosiaalityöntekijän panosta ohjattaisiin edes jossain määrin tänne nuorten vapaa ajan puolelle myöskin

en sitten tiedä kuinka tehokas on työllistymissuunnitelma

hyvää lakiesityksessä on se että keinotekoiset työnhakusuunnitelmat ja työllistysohjelmat poistetaan käytöstä

lumisateessa silverstone siellä täytyy levätä sen valiokunta

arvoisa herra puhemies

sitten kiinnittäisin huomiota tähän etsivän nuorisotyön käsitteeseen ja toimintaan joka tämän lainsäädännön uudistuessa ikään kuin saa lainsäädännön suojan ja vakinaistuu

tärkeänä pidän että työnhakijoihin suhtaudutaan potentiaalisina tulevina työntekijöinä

suunnitelmat eivät siis riitä vaan tarvitaan yksilöidyt toimenpiteet eräänlainen polku minkä kautta työllistyminen onnistuu

opintotuki myönnetään kaksiportaisen tutkintorakenteen mukaisesti ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja vasta sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen

elikkä huomiseen täysistunto hyväksyttäneen

erityistä huomiota kiinnittäisin niihin nuoriin jotka eivät ole saaneet peruskoulusta päästötodistusta ja niihin nuoriin jotka eivät ole päässeet ammatilliseen koulutukseen

asumislisän nostaminen otettaisiin huomioon korkeakoulututkin toa varten tarkoitetussa tukiajassa

minun mielestäni tarkkaan ottaen jos etsivän työparitoiminnan nojalla joudutaan syrjäytyneitä nuoria hakemaan kotoa tai muualta niin silloin ei enää olla kyllä varhaisen tuen piirissä

opintojen riittävää edistymistä seurataan

suoritusvaatimuksia tiukennetaan

valtaosa heistä on sellaisia että he oppivat tekemällä asioita ei päähän pänttäämällä

työryhmähän ehdotti että opintorahaa tulee tarkistaa säännöllisesti sitomalla se indeksiin opiskelijan ostovoiman ja vähimmäistoimeentulon turvaamiseksi

ymmärsin että ed

puomisysteemin täyttää

samoin pöydälle kolmas neljättä kostukkeeksi täysistunto hyväksyttäneen

huhtikuuta kello kolmetoista

tämä täysistuntoon päättynyt

tätä esitystä olisi odottanut paljon aikaisemminkin niin ajankohtainen se on kaikin puolin mutta minäkin kuulin kertopuulevyä tapio marin

keskusteluun

arvoisa puhemies

lähetä keskitalvet estellen väiskin kolosta tuloista pulliaiselta niin onhan vastaavaa jo ollutkin

mielestäni liikenne ja viestintäministeriön pitää pyrkiä estämään teleyritysten pyrkimykset rakentaa verkkoa vain sinne missä on riittävästi asiakkaita

jonkinlainen palvelutaso on teleyritysten taattava kun saa valtiolta taajuudet käyttöönsä

arvoisa rouva puhemies

leppä puhui tuottajasta ja kuluttajasta tässä alen myötä ja olen kyllä ihan varma että kaikki kolme osapuolta tämän hyödyntävät ja huomioivat

vielä kerran eusta kun täällä on puhuttu niin myös mielestäni eu tekee aivan liian yksityiskohtaisia lainsäädäntöjä joita meidän on aivan mahdoton monienkin toteuttaa eri tilanteissa eri

yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytään yksityiskohtaisen

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

puuenergian tuotantotukea tarvitaan jotta eun suomelle asettamat uusiutuvan energian osuuden lisäämistä koskevat tavoitteet saavutetaan

energiaratkaisuissa kotimaisten raaka aineiden suosiminen on tärkeää kotimaisten yritys ja työllisyysmahdollisuuksien edistämiseksi

pakettiautojen määrä lisääntyy taloudellisten suhdanteiden mukaisesti

niinpä on odotettavissa ettei pakettiautojen määrä merkittävästi kasva seuraavien kahden kolmen vuoden aikana

metsähakkeen käytön lisäämiseksi sekä puuta käyttävän sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseksi hallitus ehdottaa puuta suosivaa syöttötariffijärjestelmää eli tuotantotukea

arvoisa puhemies

hallituksen esitys syöttötariffijärjestelmästä noudattaa samoja periaatteita kuin tuulivoiman ja biokaasun osalta

mitä tähän lakiesitykseen tulee en ymmärrä mihin työllistymisohjelman osallistumisrajoituksilla pyritään

tariffijärjestelmän tarkoituksena on parantaa hakkeen polton kannattavuutta

jos työnhakija haluaa työllistymisohjelmaan on hänet siihen otettava riippumatta hänen työuransa tai lomautuksensa pituudesta

pakettiautojen hankinta tulee siis yrityksille nykyistä huomattavasti kalliimmaksi todennäköisesti

tällaista esitystä on vaikea hyväksyä

olennaista on että työnhakijaan kohdistetaan aktivointitoimenpiteitä hänen ilmoittautuessaan työttömäksi työvoimatoimistoon ja että erityisiin aktivointitoimenpiteisiin ryhdytään työnhakijan oltua kolme kuukautta työttömänä

mikäli tarkoituksena on lähiaikoina muuttaa ajoneuvo ja käyttövoimaveroja myös pakettiautojen osalta päästöjä vähentävään suuntaan kuten luvattu sen vastineeksi on rakennettava riittävä valtion investointitukijärjestelmä yrityksiä varten vähäpäästöisen kaluston hankkimiseen

tehoreservillä tarkoitetaan sähkön toimitusvarmuuden turvaamista sähkönkulutuksen huippukausina

suomen uusiutuvan energian käytön tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävän korkeita tukitasoja mutta on varmistettava ettei esimerkiksi huonekaluteollisuuden sahoille tai metsäteollisuuteen soveltuvaa puuta oteta energiakäyttöön

sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa varmistavan poistumisuhan alaisen lauhdevoimakapasiteetin käyttövalmiuden ylläpito on voimassa nykyisin edellytyksin ensi vuoden helmikuun loppuun

käytännönhän työvoima ja elinkeinotoimistoissa pitäisi olla se että päiväraha asiat ovat selviä ja että keskitytään työnhakijan työllistymismahdollisuuksiin tai ammatillisen osaamisen parantamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuten ed

kun hallituksen esitystä lukee tulee siihen käsitykseen että hallitus pyrkii nopeuttamaan kaavoitusratkaisuja mutta se samalla hidastaa niitä lisäämällä valitusmahdollisuuksia

yhtä tärkeää on että hakkeen toimitukset tapahtuvat voimaloiden läheltä

se on meille kaikesta huolimatta vielä erittäin tärkeä niin vientiyritysten kuin huoltajienkin kannalta ja pidän sitä kokonaisuudessaan vaikka kaikki voitava tehdään monet vuodet vielä hyvin tärkeänä